ehkä se ero meidän ja monen eurooppalaisen maan teollisuuspoliittisen keskustelun välillä on siinä että siellä korostetaan olemassa olevien teollisuusrakenteiden pönkittämistä ja me taas ajattelemme että me tarvitsemme sitä perinteistä teollisuutta mutta me tarvitsemme myöskin sitä uusiutumista ja uudenlaista näkemystä meidän viennin edellytyksistä ja teollisuuden rakenteen kehittämisestä

jos ei ole alan sopimusta tai ei noudateta sitä tilaajayrityksen sopimusta tai muuta alan sopimusta niin sittenhän vastaan tulee lainsäädäntö jossa myös on ketjutukseen liittyviä kriteereitä ja kieltoja joten kyllä kaikissa tapauksissa pitää niitä noudattaa

mutta eihän tämmöinen pitkä ketjuttaminen joka ei perustu järkeviin perusteihin ole työmarkkinoilla hyvä käytäntö

toisaalta me näemme ehkä myöskin niin että tämä teollisuus ja palvelut entistä enempi myös tukeutuvat toisiinsa ja limittyvät ja sitä tulosta tehdään myös siellä palvelukonseptien päässä teollisuudessakin huollossa asennuksessa niin kuin koneen hissinvalmistuksessa nyt tiedetään

kyllä semmoiseen tässä yhteydessä varmasti täytyy kiinnittää meidän tässä pätkätyömaailmaa koskevassa valmistelutyössä huomiota

tässä mielessä nämä palvelut ja teollisuus tulevat toisiaan tukeviksi tässä arvoketjussa tulevaisuudessa

ne meidän haasteet liittyvät nyt ilman muuta siihen että tämä teollisuuden jalostusarvo on hiipunut ja korkean jalostusarvon tuotteitten määrä on vähentynyt suomessa siirtynyt suomesta ulospäin ja se vaikuttaa meillä osin nokian hiipumisen myötä mutta muutenkin

tämän päättyneen kehysriihen tärkein asia oli luoda vankempi pohja julkisen talouden tervehdyttämiselle sitä kautta kasvulle ja työllisyydelle

tässä tehtiin minusta oikeudenmukainen ratkaisu että kaikki jotka täyttävät kriteerit saavat kuljetustukea eikä niin että osalle jotka olisivat täyttäneet kriteerit ei voida myöntää ja nyt tämä ratkaisu tehtiin niin että näitä tasoja alennettiin mutta että kaikki oikeudenmukaisuuden nimissä saavat tukea

toinen liittyy siihen haavoittuvuuteen

tämä maa näiden kehysriihipäätösten jälkeen on edelleenkin maailman kärkimaita siinä miten yhteiskunta jakaa ja tasoittaa tuloja

se jakaa tuloeroja kaikista eniten se aiheuttaa eniten syrjäytymistä ja tässä mielessä kasvun edellytyksiä pitää vahvistaa viennin edellytyksiä pitää parantaa ja sitä kautta luoda perustaa taloudelle ja sitä varten me olemme rakentaneet myös tämän kasvu ja työllisyysohjelman

huoli liittyy siihen että vaikka tämä talouden elpyminen ja kasvu euroopassa tapahtuu pääsemmekö me siihen imuun mukaan kaikilla niillä tuotteilla joita me suomesta olemme tarjoamassa

se on totta että siellä tämä minijob järjestelmä varmaan toi osa aikatyötä lisää mutta johti se myös käytännössä siihen että syntyi tämmöistä työssä käyvää köyhälistöä joka ei päässyt avoimille työmarkkinoille

ehkä liian vähälle huomiolle on jäänyt se että tämä rakenneohjelma on vähintäänkin yhtä merkittävä kuin nyt keskustelu näistä julkisen talouden tämän hetken haasteista

se mitä saksassa tehtiin kun tehtiin paikallisia kriisisopimuksia tästä olen pääministeri sipilänkin kanssa puhunut siellä yritys firma konserni sitoutui sen kriisisopimuksen ajaksi siihen ettei ketään irtisanota

siellä on erittäin isoja päätöksiä jotka ovat liittyneet työuriin työvoiman tarjontaan rakenteellisen työttömyyden torjuntaan kasvuedellytyksiin ja on vähän sääli että tämän rakenneohjelman merkitys tässä keskustelussa jää liian vähälle huomiolle

meidän täytyy luoda uutta mutta myös on hyvä nähdä että meillä sekä metsäteollisuudessa teknologiateollisuudessa ict puolella kemian puolella jotka ovat tärkeitä vientisektoreita on paljon hyvää tulossa

tässä mielessä ajatus siitä että me korostamme cleantechiä joka ei ole mikään teollisuudenala vaan se lyö erilaisten toimijoiden läpi biotaloutta biometsätaloutta jotka ovat todella kovia asioita digitalisaatiota on tärkeä

meillä kannattaa varmaan näihin megatrendeihin tarttua ja meillä on erittäin paljon suomessa osaamista kaikilla näillä alueilla cleantechissä biotaloudessa

me tiedämme hyvin miten iso tärkeä hanke se on ja rautatiehankkeen kustannuksia selvitettiin ne ovat aika merkittäviä semmoisia rahoja meillä ei nyt ole

arvoisa puhemies

tämän halusin sanoa

myös mietittiin sitä mikä tämä maantiekunnostusmalli on joka olisi halvempi mutta se on kuitenkin ehkä epäkäytännöllinen tapa toimia

täällä on useamman kerran viitattu siihen että suomi emu ratkaisun jälkeen ei valmistautunut siihen että tämä epäsyklinen talous meillä on ja siihen miten me varaudumme

jos me ajattelemme näitä meidän strategisia menestystarinoitamme maailmalla niin tämän täytyy olla kovan osaamisen ja ammattitaidon yhteiskunta

me hyvin tiedämme että on iso asia lapille jos se kaivostoiminta saadaan siellä käyntiin ja totta kai yhteiskunnan täytyy sitten kuitenkin olla mukana kun niitä ratkaisuja tehdään

ensinnäkin työmarkkinajärjestöt sopivat keskenään siitä ja se oli hirveän tärkeä kannanotto että emu ei edellytä sopimusten yleissitovuuteen puuttumista

meidän täytyy lähteä siitä että ne tavarat ja palvelut joita maailmalle viedään ovat korkealaatuisia ja me haemme sen oman paikkamme siinä kansainvälisessä arvoketjussa jossa me olemme hyviä ja sinne meidän pitää verkottua

tehtiin yhteinen johtopäätös siitä että kun kolmas talouspolitiikan väline poistui joka oli rahapolitiikka niin jää kaksi finanssi ja budjetti sekä työmarkkinapolitiikka

kaiken perusta on sitten se jos miettii yritysten ja yhteiskunnan perustyönjakoa että valtion tai yhteiskunnan täytyy luoda edellytyksiä sille että tähän maahan kannattaa investoida tässä maassa voi teollisuuskin pärjätä luoda perustaa siihen että tänne saadaan investointeja ja että meidän tavaramme voivat maailmalle lähteä

todettiin että me tarvitsemme nimenomaan joustavuuden kannalta puskurit työttömyysturvajärjestelmään työeläkejärjestelmään jotka joustavat suhdanteitten mukaan joista nyt keskustellaan muun maussa työttömyysturvassa

yhteiskunnan pitää näillä erilaisilla tukitoimilla tukea näitten keskikokoisten yritysten ja osin pk yritysten kansainvälistymistä ja niille markkinoille pääsyä

yritystukia koskien me parastaikaa käymme keskusteluja ja neuvonpitoa hallituksen sisällä osin yritystukien karsimisesta mutta myös uudelleenkohdentumisesta

tämä uudelleenkohdentuminen tarkoittaa sitä että me koetamme niitä suunnata just näiden kansainvälistymiseen tähtäävien keskisuurten yritysten kasvuedellytysten rakentamiseen

toinen näkökohta on vielä se kun puhuttiin valtion taseitten arvioinnista tai läpikäynnistä että me teemme sitäkin ja se liittyy siihen että jos sitä kautta löytyisi rahoitusta se panostus pitäisi sitten laittaa näihin kasvu ja työllisyystoimiin joita kehysriihessä tehdään

lopuksi haluaisin vielä korostaa sitä että kun verrataan meidän mallejamme italiaan tai saksaan tai muuhun niissä vertailuissa kannattaa olla sillä tavalla varovainen

oletan että tämä ehto on monessa kohti sellainen joka ei varmaan kaikilla aloilla pysty täyttymään mutta tämä haluttiin kuitenkin tietoisesti tähän kirjata

tänäkin päivänähän työtä tarjotaan te toimistoissa oman työssäkäyntialueen ulkopuolelta

siihen liittyvät totta kai yksikkökustannukset työkustannukset tuottavuus mutta me olemme tässä suhteessa nyt ottamassa kiinni sitä etumatkaa joka ruotsilla ja saksalla näissä asioissa oli

meillähän pitäisi olla itse asiassa kaikki suomen työpaikat ja miksei eurooppalaisetkin työpaikat jotenkin yhtä aikaa nähtävillä että ihmiset pystyvät katsomaan työpaikkoja myös sen oman työssäkäyntialueen ulkopuolelta

nämä perustyöehdot täytyy kuitenkin hoitaa meillä hyvin ja niin kuin täällä on todettu siitä ei tämä meidän kilpailukykymme pohjimmiltaan sitten kuitenkaan ole kiinni

tämmöistä tarjontaahan tehdään ja aika moni kun me nyt olemme seuranneet näitä tilastoja tarttuu myös tähän työssäkäyntialueensa ulkopuoliseen työhön

saksassa toteutettiin todella tämmöisiä yrityskohtaisia järjestelyjä mutta siinä oli toinen puoli ja se oli se että yritys sitoutuu useammaksi vuodeksi siihen että se ei irtisano ja lomauta ketään

luodaan myös nuorisoasteelle oppisopimusmahdollisuuksia ja tuettua oppisopimuskoulutusta jossa valtio tukee erittäin paljon sitä että toisen asteen koulutusta vailla oleville nuorille voidaan järjestää oppisopimuskoulutusta

sitten edustaja kontula on siinä oikeassa että kyllä tässä lainsäädännössä on kuitenkin lähdetty siitä että jos on pätevä syy tai on tiettyjä erityisiä perusteita niin tästä voidaan poiketa

kaiken kaikkiaan nyt valmistuu osana elinkeinotoiminnan toimivuutta tällainen teollisuuspoliittinen näkemys tai kannanmuodostus ja se tulee tuon kehysriihen yhteydessä

ellen nyt ihan väärin muista niin voimassa olevassakin laissa jo määritellään joitakin asioita tai ainakin meidän ohjeessa mitkä tällaisia tekijöitä ovat jotka liittyvät perheeseen tai sellaisiin esteisiin jotka ovat päteviä

olette siinä oikeassa että tietojen katkokset ja tietojen kulku ei paikallistasolla eri toimijoitten välillä ole riittävän hyvä

tässä mielessä halusin tämän vielä erityisesti sanoa

eittämättä sitten niitä arkipäivän tulkintoja tehdään te toimistoissa mutta siihen on tämmöinen luukku avattu joka mahdollistaa tämmöisten inhimillisten perheitten huoliin liittyvien asioiden osalta myöskin poikkeusmenettelyjä

ongelma on siinä että sitä lainsäädäntöä noudatetaan että ihmiset jotka ovat perhevapaalla saavat turvallisin mielin palata takaisin työhön ja näitä käytäntöjä meidän pitää ilman muuta vahvistaa myöskin tulevaisuudessa

sitten tässä on hyviä puolia tämä byrokratian purkaminen ja senhän idea on se että me saamme näitä käsipareja siihen palvelu ja ihmisten auttamistyöhön enempi ja vähempi niitten papereitten pyörittämiseen ja se menee ihan oikeaan suuntaan tässä mielessä

tässä mielessä tärkeä näkökohta

etäisyydet kasvavat pendelöinnin merkitys kasvaa ihmisten hakiessa työtä sieltä missä sitä työtä on ja minä otan nyt vain esimerkin tästä kuuluisasta uudenkaupungin tilanteesta jossa siis on tämmöinen positiivinen ongelma

arvoisa puhemies

me koetamme tehdä parhaamme

meidän pitää heitä tukea tässä työssä

heidän ongelmansa ei ole ollut niinkään rekrytointi siinäkin oli vähän pulmia mutta ongelma on se että sillä alueella ei ole kohtuuhintaisia vuokra asuntoja tai tilapäisasuntoja joihin ihmiset voivat muuttaa tai siellä ei ole hyvää joukkoliikennettä lähialueilta tehtaalle kolmivuorotyöhön

edustaja vanhanen esitteli varsin hyvin sitä arvokasta työtä jota sitra sinänsä tekee eikä siinä ole sinänsä moitteen sijaa ja ennen kaikkea jos ajatellaan vielä niin että meillä ei ole liikaa semmoisia tahoja tai laitoksia suomessa jotka kurkistavat pidemmällä aikavälillä näihin maailman megatrendeihin ja hahmottavat meidän asettautumistamme niihin puitteisiin

otan salon sen takia toiseksi esimerkiksi että kun uudenkaupungin autotehdas kävi rekrytointimatkalla salossa niin sehän tarkoittaa että ihmisillä menisi neljä tuntia vuorokaudessa matkustamiseen

minä toivoisinkin että sitra tulevaisuudessa keskittyisi entistä enempi nimenomaan näiden hiljaisten signaaleitten aistimiseen tulevaisuuden murrostilanteitten hahmottamiseen ja siihen miten me tässä globaalissa maailmassa pystymme niissä arvoketjuissa itse oman paikkamme löytämään joita maailman taloudessa on niin kuin kaikki tiedämme

se vaihtoehto salolaisille työttömille olisi kuitenkin se että sinne syntyisi joko tämmöistä vuokra asuntotuotantoa tai tilapäistä asuntotuotantoa joka mahdollistaisi olemisen siellä paikan päällä

tässä on moninaisia pulmia tämän ympärillä mutta minä olettaisin että tämä muutos on sillä tavalla kuitenkin kohtuullinen ihmisten kannalta

sitralla tässä strategisessa ajattelussa korostuu teknologia ict puoli ja tämä keskinäisen riippuvuuden merkitys

sitrahan on lähtenyt siitä kunnianhimoisesta tavoitteesta että meidän kasvu pitäisi irtikytkeä luonnonvarojen tuhlaamisesta

ajatus olisi tietysti se että me tarjoamme työtä tietoisesti myöskin sen oman työssäkäyntialueen ulkopuolelta ja toivon mukaan siihen pystyvät ihmiset tarttumaan

tämä on tietysti haastava laji mutta meille myös suuri mahdollisuus koska suomessa kuitenkin energiatehokkuuden ja ympäristöteknologian mahdollisuudet myös viennin kannalta ovat merkittäviä

mutta ymmärrän hyvin nämä huolet joita tässä on nyt esitetty

lähetekeskustelua varten esitellään päätösten kolmastoista osin suomessa ostoehdot täyttää asia lähetetään talous oli keskustelu on päättynyt osia lähetetään kiitoksia

eli panisi ne resurssit siihen pidemmän aikavälin kehittämistyöhön ideointiin ja visiointiin ja sen työn edesauttamiseen sitä toivoisin

talousvaliokunta on pohtinut tätä asiaa monia asiantuntijoita kuullen ja pitää tätä erittäin tärkeänä

sitrahan on tehnyt tässä asiassa varsin hyvää tämmöistä perustyötä mutta tämä vaatisi ehkä kuitenkin sitä että laadittaisiin suomelle hallituksen toimesta ja laajalla yhteistyöllä tämmöinen laajempi kiertotalouden tiekartta

täällä on käyty keskustelua toimeentulosta ja syrjäytymisestä ja huono osaisuudesta ja perusturvasta ja tulosta

sitra voisi toimia tämän laajan tiekartan joka valmisteltaisiin kansalaisyhteiskunnankin yritysten ja kuntien kotitalouksien ja hallinnon kesken tavallaan jalustana ja kokoajana ja edesauttaisi sen työn tekemistä

haluaisin ensin sanoa sen että meidän pitää tehdä kaikkemme että ihmisillä on työn kautta mahdollisuus kiinnittyä yhteiskuntaan ja saada toimeentulonsa ja turvansa että se on sitä isoa perusturvaa tässä suomalaisille

kiertotalouden visio tiekartta suomelle

kaikille se ei ole mahdollista ja sen vuoksi me tarvitsemme näitä turvaverkkoja ja tämän hyvinvointiyhteiskunnan suojaverkkoja ja palveluja

minusta on hyvä että puheenjohtajakin lähti siitä että keskustellaan tästäkin kiihkottomasti myös siitä näkökulmasta onko mahdollista näistä taseista jonkin verran irrottaa muihin yhteiskunnan tarpeisiin vaarantamatta sitran varsinaista työtä ja tulevaisuutta

toinen huomio liittyy siihen että yhdeltä kulmalta hallitus haluaa tehdä kovasti töitä että nuorten ihmisten syrjäytyminen koulutuksesta ja työelämästä saataisiin estettyä tämän nuorten yhteiskuntatakuuajattelun kautta joka pyritään nyt tekemään aukottomaksi ja se on saanut täällä laajaa kannatusta

totta kai ihmisten perustoimeentulossa on puutteita näittenkin uudistusten jälkeen mutta on tärkeätä sanoa että tähän perusturvaan käsitämme sen nyt miten laajasti tai kapeasti tehdään nyt merkittäviä uudistuksia

mutta niin kuin toimintakertomus kertoo lähtökohtaisesti sitra tekee varsin hyvää ja arvokasta työtä tässä yhteiskunnassa

minäkin haluan korostaa sitä että työmarkkinatukeen peruspäivärahaan viime käden toimeentuloon asumistukeen liittyvät muutokset uudistukset ovat merkittäviä taloudellisesti mutta myös se että pitäisi nähdä se kokonaisuus että myös veropoliittisin toimin niin kuin täällä kerrottiin kunnallisverotuksen perusvähennyksen kautta ja pienten työtulojen tulovähennyksen kautta tullaan myös tätä samaa joukkoa joka tukea tarvitsee vastaan että se kokonaisuus muodostuu kuitenkin aika merkittäväksi ja sitä tuskin täällä kukaan haluaa edes kiistää

tämä varsinainen innostus käyttää puheenvuoro liittyy siihen että tässä palkkaperusteiseen sosiaaliturvaan erityisesti eläkkeisiin kiinnitettiin huomiota ja haluan sanoa että hallitusohjelmassa varsinkin työeläkejärjestelmään liittyen on merkittäviä näkemyksiä

yksi on se että jo tänne kestävyysvajeen perusteisiin on kirjoitettu huolehtimalla työeläkejärjestelmän kestävyydestä ja riittävästä rahoitustasosta

se on tärkeä asia tulevaisuutta ajatellen

ja tämän rahoituksen pitkän aikavälin sopiminen tästä vuodesta eteenpäin on iso asia jotta kyetään maksamaan nykyisetkin työeläkkeet ja tästä pitää saada aikaan neuvottelu niiden osapuolten kanssa jotka tähän rahoitukseen osallistuvat eli työmarkkinaosapuolten kanssa jotka vastaavat tästä rahoituksesta

me tarvitsemme sekä tähän työurien pidentämiseen että työeläkkeitten rahoituksen pitkän aikavälin ohjelmaan ja sopimiseen yhteisymmärrystä ja näitä neuvotteluja on varmaan hyvä nyt hyvässä hengessä jatkaa ja löytää sitten tuloksia

tällä eräähän tämmöinen hintapainotteinen indeksi on eduksi eläkkeensaajille suhteessa palkkapainotteisuuteen mutta tätä problematiikkaa tämän työryhmän puitteissa täytyy selvittää eikä se mikään pulmaton asia ole

niin kuin oikein olette havainneet hallitusohjelmassa otetaan kantaa siihen että tuetaan molempien vanhempien mahdollisuuksia osallistua lastenhoitoon ja työelämään

siinä on suuntaviivat siitä mihin tämä uudistus tehdään mutta totta se on että rahoitusta ei voi hallitus eivätkä poliittiset päättäjät yksipuolisesti ratkoa koska tämä on palkkaperusteista uudistusta

se vaatii osapuolten kanssa neuvotteluja tästä rahoituksesta ja rahoitussuhteista ja sen takia tämä on kirjattu niin että nämä neuvottelut käydään yhtä aikaa tämän etujen kehittämisen kanssa koska rahat pitää olla jotta voidaan etuja parantaa

sen takia se on vastuullinen tapa edetä eikä ole lähdetty määrittelemään etukäteen muutetaanko näitä rahoitussuhteita mikä olisi helppo tapa että pannaan yhteiskunnan piikkiin enempi ja enempi vaan pitäisi neuvotella voitaisiinko näillä rahoitussuhteilla elää ja sen mukaan uudistuksia tehdä

niin kuin kaikki tiedämme taustallahan on hieno ajatus siitä että paras tapa siirtyä työstä ja ammatista toiseen mikä muutos on välttämätön on osaaminen ja koulutus ja tätä panostusta työelämän sisällä pitää vahvistaa

tähän liittyen tätä hanketta lähdettiin viemään osana raamisopimusta ja päästiin lakiehdotuksessa siihen vaiheeseen että syntyi neuvottelutulos viime syksynä

päivä joulukuuta

esityksen tavoitteenahan on parantaa markkinoiden toimivuutta suomessa erittäin keskittyneillä päivittäistavarakaupan markkinoilla

se neuvottelutulos ei kuitenkaan saanut riittävää kannatusta sitten työnantajajärjestöjen hallinnossa eikä nyt ole tarve lähteä arvioimaan näitä syitä

ajatus on se että työnantajan määräämällä tavalla työntekijä voisi saada keskimäärin kolme päivää koulutusta tavallaan semmoinen lattiataso ja tätä tuettaisiin verokannustimella

jos me haluamme niin kuin haluamme budjettiin puitteissa ja kehysriihessä lisätä rahoitusta erityisesti oppisopimuskoulutukseen josta täälläkin on paljon puhuttu niin se vaatii sitten omia ehdotuksiaan joita täällä ministeri gustafsson jo kertoi

no mitä tämän asian eteenpäin viemiseen tulee niin tämähän on ollut vähän pattitilanteessa ja tämä on koettu tulpaksi keskusteltaessa työmarkkinoilla uusista tärkeistä asioista

tämän vuoksi tätä tulppaa pitää aukaista ja nyt on vähän vireillä semmoistakin henkeä että eri osapuolet myös työnantajat ovat valmiita keskustelemaan hakemaan uusia väyliä tämän niin sanotun kolmen päivän koulutusasian hoitamiseksi

määräävässä markkina asemassa oleminen ei kuitenkaan ole kiellettyä ainoastaan sen väärinkäyttö on kiellettyä

viimeksi eu komissio hiljakkoin kannusti suomea tekemään nimenomaan tätä tarkoittavia lainsäädäntöuudistuksia joista tässä esityksessä on kysymys

ehdotus merkitsisi että kilpailu ja kuluttajavirasto voisi näissä yksittäistapauksissa puuttua käyttäytymiseen joka on muuta kuin tavanomaista tuotteiden paremmuuteen perustuvaa kilpailua joka entisestään vähentää kilpailua päivittäistavarakaupassa

valvonnan piiriin kuuluisivat kaupan menettelyt sekä vähittäismyynnissä mutta myös hankinnassa koska ne molemmat vaikuttavat kuluttajien käytössä oleviin vaihtoehtoihin ja valikoimiin